nämä meidän on vaan hyvä tiedostaa kun tätä ratkaisua olemme nyt tekemässä

he vaan lukevat ilmeisesti puheenjohtaja soinin kirjoittamia epäkohtalistoja paperista kykenemättä keskusteluun millä tavalla sitten suomen taloutta pitäisi tästä eteenpäin hoitaa

muun muassa törkeä metsästysrikos puuttuu edelleenkin lakikirjasta

edes sellaisen minimiodotusarvon pitäisi tähän meidän keskusteluumme joka koskee kaikkia ryhmiä myös perussuomalaisia liittyä

lahtela olette aivan oikeassa että väärinkäytettynä väärissä käsissä se johtaa eettisesti kyseenalaisiin lopputuloksiin ja siksi näissä kysymyksissä täytyy olla hyvin selkeät eettiset pelisäännöt ja myöskin sitten tapa toimia että se edistää oikealla tavalla kasvinjalostusta ja palvelee parhaimmalla mahdollisella tavalla myöskin ruokatuotantoa tulevaisuudessa

jos me ajattelemme missä olosuhteissa vaalikauden alussa lähdettiin aika pian tuli yhdysvaltain asuntokriisi erittäin mittava globaali lama joka sitten eskaloitui aika voimakkaina reaktioina euroalueella

tässä olisi voinut käydä paljon huonomminkin olisi voinut käydä paljon huonommin ja meidän työllisyystilanteemme olisi tänä päivänä pahimmassa tilanteessa paljon dramaattisempi kuin se tänä päivänä on

pulliainen merkille että tämä asia nousi tänään esiin kaksi kertaa kahdessa eri yhteydessä ensimmäisen kerran kun puhuttiin kehitysavusta

tiusanen on tehnyt hyvää työtä tämän törkeän metsästysrikoksen kriminalisoinnin edistämiseksi

eiväthän nämä todellakaan ole mitään koplausasioita että suomen täytyy se kansainvälinen globaali vastuu kantaa huolimatta siitä pyrimmekö turvaneuvostoon vaiko ei

juuri näin

tämä on se lähtökohta ja siksi olisin kyllä kuullut edustajan näkemyksen siitä mitä tälle vanhalle rapistuneelle hotellille ja sille hotellialueelle joka muistuttaa lähinnä villiä länttä jolla ei ole mitään tekemistä enää alkuperäluonnon kanssa sillä opelia voi olla mitä pitäisi sitten tehdä jättää sellaiselleen purkaa kokonaan pois ja palata alkuperäluontoasentoon vai mitä

ne ansiot täytyy hankkia muilla areenoilla

tämä on mielenkiintoista nähdä että meillä on kuitenkin tähän työttömyyteen periytynyt jo niin paljon tällaisia rakenteellisia aineksia että vaikka meillä on miten korkeasuhdanne siitä huolimatta meillä näyttää työttömien määrä asettuneen pysyvästi valitettavan korkealle tasolle ja se tulee olemaan jatkossa tietenkin meille suuri haaste